edustajakollega piirainen nosti tässä hyvin esille pohjoisen haasteita kainuun haasteita ja haluaisin muistuttaa siitä että ei todellakaan ole tyhjänpäiväistä kehittää meidän raideliikennettämme kun tällä hetkellä tiestökin rapautuu

nyt täytyy kyllä sanoa että kerrankin kyllönen suhtautuu hiukan skeptisesti tähän problematiikkaan johtuen ehkä siitä että on työskennellyt sairaalassa terveysasemalla ja myös siellä apoteekkilaitoksessa

ongelmana minun mielestäni on se käydäänkö tätä keskustelua siitä näkökulmasta että tavallaan tämä tuottaa säästöjä sitä kautta että hoitohenkilökunnalle ei tarvitsisi lisäammattipätevyydestä lisätehtävistä maksaa yhtään ylimääräistä euroa

lisäksi olen miettinyt tätä koulutuskuviota kuinka laaja alaisesta ja laajamittaisesta koulutuksesta puhutaan loppupelissä kun on kyseessä lääketurvallisuus asiakasturvallisuus ja lääkkeiden yhteisvaikutusosaaminen

olipa se lääkelista kuinka lyhyt tahansa niin nykypäivän suomessa usein kansalaisilla tahtoo olla erittäin pitkät lääkelistat jo ennestään ja välttämättä sen ainokaisen silmätipan tai ainokaisen antibiootin määrääminen ei olekaan niin yksioikoinen asia kuin voitaisiin paperilla ajatella

se mihin olen aikaisemmin tässä salissa kiinnittänyt huomiota ja toivoisin että se eteenpäin menisi olisi farmakologisen osaamisen kehittäminen myös lääkäreiden osalta ja ennen kaikkea geriatrisen lääkeosaamisen osalta

jos tänä päivänä ajatellaan että pitkäaikaissairas verenpainetautinen sydäntautinen diabeetikkomummo saapuu sinne terveyskeskukseen ja oireet viittaisivat virtsatieinfektioon no hoitajat määräävät pikatestiin joka osoittaa infektion merkkejä selkeästi

mutta siinä vaiheessa käy helposti niin että jos ajatellaan että säästetään ja mennään siitä mistä aita on matalin niin määrätään tälle mummolle antibioottihoito siihen virtsatieinfektioon jonka on arvioitu mummoa vaivaavan jätetään tekemättä resistenssikokeet ja aiheutetaan sitten tavallaan etenevä tila antibioottiresistenssi joka edelleen johtaa siihen että mummolla on komplisoitunut jatkuva virtsateiden tulehdus

pitemmillä tavalla a

millä tavalla nyt huomioidaan esimerkiksi ne maakunnalliset ja alueelliset tilanteet joissa on todellinen lääkäripula huutava lääkäripula jossa kokeneet ja osaavat sairaanhoitajat jo tänä päivänä pyörittävät tätä toimintaa

siellä on mahdollisuus lipsahtaa siihen kuvioon jossa periaatteessa kokeneet hoitajat entistä enemmän hoitavat niitä tehtäviä jotka kuuluvat lääkäreille ja minun mielestäni se ei ole äärimmäisen terve kehitys tässä meidän yhteiskunnassamme

toivoisin että pystyttäisiin katsomaan näitä asioita sillä tavalla että vaikka kuinka mietittäisiin että hoitohenkilökunnalla on kokemusta ja osaamista niin se ei vielä muuta sitä todellisuutta että tämän hetken kentällä meillä suomessa määrätään äärimmäisen paljon myös turhia lääkkeitä

kyllä minulla ihan henkilökohtaisesti semmoinen huoli tässä on että luojan kiitos ehkä se on huomattava että keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä ei tämän asetuksen piiriin tule nousemaan mutta kyllä meillä on siellä semmoisia särky ja kipulääkkeitäkin joilla on ihan vastaavanlaisia vaikutuksia ihmiselimistössä

siksi toisekseen olen nähnyt kyllä aika paljon laboratorioaikaisen elämäni yhteydessä myös semmoisia diagnooseja joita on pikatesteillä tehty osaamatta itse asiassa tehdä edes sitä testiä

on saatu väärä negatiivinen tai väärä positiivinen tulos ja niitä sotkuja on sitten siivottu eivätkä ne yleensä ole kyllä yhteiskunnan varoja säästäneet

nämä ovat tietysti omassa pököpäässä mietittyjä asioita ja jokainen voi tietysti muodostaa oman näkemyksensä mutta moniammatillisella yhteistyöllä voidaan jonkinlainen lopputulema saavuttaa mutta en minä nyt tästä vielä olisi miljardisäästöjä rakentamassa

arvoisa puhemies

ensi hätään haluan kannattaa edustajakollega sirnön tekemiä esityksiä näistä lausuntovaliokunnista ja sen jälkeen kiinnittää huomiota muutamiin tärkeisiin asioihin

ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittäminen nousi tärkeänä asiana esille

tätä maailmaa emme lahjaksi saaneetkaan saimme lainaksi lapsiltamme vaan ja ihminen kaiken sen minkä lainannut on kerran joutuu myös palauttamaan

se tosiasia että jos puhutaan että suomessa uhreja on vähän tai niitä ei juurikaan ole voi myös tarkoittaa sitä että uhreja ei ole koska heitä ei kyetä riittävän hyvin tunnistamaan

myös asia josta on monta kertaa keskusteltu tässä salissa dublin tapaukset ja lasten etu ja nyt käy ilmi tästä raportista että on erittäin huolestuttavia tilanteita alaikäisten turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumisen osalta ja ennen kaikkea ihmiskaupan uhreina olevien lasten osalta tilanne on vielä vaikeampi

eli meillä ei suinkaan ole niin yksioikoinen tilanne näitten asioitten suhteen kuin monta kertaa tässä salissa on puheenvuoroja käytetty ja keskusteltu

sen lisäksi kiinnitin huomiota viimeisillä sivuilla raportissa olevaan merkittävään asiaan eli kansallinen ihmiskaupparaportoija toivoo määrärahansa korottamista sekä mahdollisuutta palkata vuosittain ainakin muutamaksi kuukaudeksi yhden henkilön avustamaan vuosiraportin laatimisessa

tämän vuoksi paperiteollisuuden kehitykseen vaikuttavat eniten tuotteiden kulutus ja hintakehitys vientimarkkinoilla ja näihin ei kotimaisin voimin kyetä vaikuttamaan

risi on kansainvälisesti arvostetuimpia laitoksia joka tuottaa jatkuvia ja systemaattisia arvioita massa ja paperiteollisuuden markkinakehityksestä

länsi euroopassa mukaan lukien suomi paino ja kirjoituspaperikapasiteetin risi arvioi vähenevän vieläkin enemmän kilpailutilanteen kiristyessä kiinan kasvavan tuotannon ja viennin seurauksena

tämä kehityssuunta johtaa selkeästi tilanteeseen jossa ei voida esittää realistisia perusteita esimerkiksi metsäteollisuuden kasvavalle energiantarpeelle

tulevaisuusarviot viittaavat päinvastoin siihen että energiantarve tulee vähentymään ja myös suomen metsäalalla olisi kasvava tarve keskittyä entistä enemmän arvon luontiin eikä määrien kasvattamiseen

todellisuudessa kaikki viestit viittaavat niin mittavaan teollisuuden rakennemuutokseen kuin myös sähkölaitteiden ja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen kehitystä edellyttävien eu direktiivien vuoksi

suurin osa ydinenergiasta lieneekin tarkoitettu vientiin vaikka ilmasto ja energiapoliittisessa strategiassa linjattiin ettei ydinvoimaa rakenneta pysyvää vientiä varten

tuotantokapasiteetin mitoittaminen huippukapasiteetin mukaan ydinvoimalla ei ole mitenkään perusteltua ja riskialttiin ydinvoiman rakentaminen vientitarkoitukseen ei ole yhteiskuntamme kokonaisedun mukaista

hiipuvan kasvun teollisuusalojen vahva asema suomessa voi merkittävästi estää osaamisvaltaisen korkean teknologian kasvua jatkossa

arvoisa herra puhemies

pienen maamme edellytyksiä menestyä energiaintensiivisen teollisuuden ulkopuolella verottaa esimerkiksi teollisuuden pääomien sitominen alhaisen tuottavuuskasvun tuotantoon pitkiksi ajoiksi kun ydinvoimainvestointipäätöksillä ohjataan samalla myös suomen tulevaa elinkeinorakennetta pysymään tiukasti kiinni vanhassa teollisuudessa antamatta mahdollisuuttakaan uuden ympäristöteknologiateollisuuden kehittymiselle

hallituksen linjaa kannattaa voi en mutta kollega taiveahon esitystä lämpimästi kannattelen

täsmentää vielä edusti taide auttaa tarkoititte siis se että tuonela kiedottu

en juuri näitä littoinen laatii joka postin asiakasmaksulain muutosta tehyllä jätetä edusti

hallitus ei edes rohjennut selvittää uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen nojaavan energiaratkaisun kansantaloudellisia ja työllisyysvaikutuksia joten selvitykset eivät kelpaa päätöksenteon pohjaksi

kahden ydinreaktorin vaihtoehdosta tehtyjen selvitysten tulokset nojaavat lähes yksinomaan oletettuun sähkön markkinahinnan alenemaan ydinvoiman lisärakentamisen seurauksena

sen sijaan hajautetun energiatuotantomallin luominen jakaisi alueellista hyvinvointia ja työllisyyttä paljon tasapuolisemmin kuin ydinvoiman lisärakentaminen

kun otetaan huomioon esimerkiksi biopolttoaineiden raaka ainehankinta kuljetukset raaka aineisiin liittyvä muu jalostustoiminta ja uuden teknologien kehittäminen kaikki muut energiatuotantovaihtoehdot ovat ydinvoimaa työllistävämpiä

uuden lääkityksen aloittaminen pitkäaikaissairaalle potilaalle edellyttää yleensä lääkärin arviota tai tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä toteutettua lääkehoidon kokonaisarviointia

sairaanhoitajan mahdollisuus uudistaa lääkemääräyksiä ja antaa lääkkeen käyttöön liittyvää ohjausta tukee erityisesti diabetesta verenpainetautia astmaa metabolista oireyhtymää tai muita kansantauteja sairastavien potilaiden hoitoa hoitajavastaanotolla

arvoisa puhemies

tuon keskusteluun näkökulman joka ehkä on täällä jo aikaisemmin ollutkin mutta työskenneltyäni vuosia kaupan alan palveluksessa ennen kuin liukenin sosiaali ja terveyspuolelle minulla on monenlaisia kokemuksia työajoista monenlaisista työnantajista monenlaisista työkavereista perheistä tarpeista toiveista

uudistuksen mukanaan tuoma pitkäaikaissairaiden täsmentyvä seuranta parantaa näiden potilasryhmien hoidon vaikuttavuutta

on myönteistä että hoidon seurantaa ja vaikuttavuutta parannetaan mutta kyllä tässä ihan oikeasti on olemassa riski jos pitkäaikaissairaalle kyetään uusimaan reseptejä ilman että lääkäri varsinaisesti sitä seuraa tai tilannetta katsotaan kokonaisarviointina

mielestäni vähittäiskaupan aukioloaikakysymys ei ole nyky yhteiskunnassa enää jokotai vaan mielestäni se on sekäettä kysymys

kyllä siellä on riski luiskahtaa siihen että hoitajat vaan uusivat niitä reseptejä ja kukaan ei koskaan katso sitä kokonaistilannetta monilääkityillä potilailla nimenomaan

emme voi ajatella mustavalkoisesti että yhden perheen toiveet tarpeet periaatteet olisivat yhtä lailla kaikkien toiveita tarpeita periaatteita

olen itse ajatellut aikaisemmin ennen kuin työelämä käveli vastaan kirkkaasti arjessa että pyhäpäivän pyhittäminen lepopäivän pyhittäminen olisi meidän yhteiskunnassamme pyhä asia

ruka on kuusamossa ollut pystyssä jo aika monta kymmentä vuotta ja tänäkään päivänä sen alueen jätevesiratkaisua ei ole saatu järjelliseen kuntoon

kun se ei ole kansanedustuslaitoksellekaan pyhä asia niin sen edellyttäminen kaikilta muilta toimijoilta yhteiskunnassamme on hiukan mielenkiintoinen seikka

mutta arvoisa puhemies on vielä kerran todettava että meillä oli kerran käsissämme maa jossa valitettavasti kaikki oli kaupan

olen itse käynyt varsinaista jaakobinpainia koko tämän lakiasian kanssa ja tullut loppujen lopuksi siihen tulokseen että yhteiskunnallisen murroksen ja muutoksen kautta olemme tulleet siihen tilanteeseen että suomalainen kansa on tottunut siihen että kaupat ovat auki ja kauppaan pääsee lähestulkoon aina kun joku pienikin tarve ilmenee

kaikki on uhrattavissa markkinavoimien alttarille

tiedän että edustajakollega pulliaisen luonto ja ympäristösoturin sydän vuotaa kyllä täydellisesti verta tällä hetkellä

kävin viikonloppuna keskustelua lapsiperheen äidin ja lapsiperheen isän kanssa ja he olivat vakaasti sitä mieltä että huolimatta siitä että he toivovat vahvasti että kaupassa säilyvät pelisäännöt myyjille maksetaan asianmukaista palkkaa työehdot sovitaan inhimillisesti työolot ja työturvallisuus on taattu siitä huolimatta heillä oli toive että myös lapsiperheiden ääntä kuultaisiin

olen kiitollinen siitä että tässä eduskunnassa on vielä henkilöitä joilla on periaatteita joita ei ole myyty markkinavoimille tai epämääräisille vaalirahoittajille

on tyhjä puhua enää mistään muista arvoista kuin markkinavoimien arvoista

kun voi kysyä todellakin kysyä sitä että jos puhutaan pääsääntöisesti ympäristöintresseistä ja niistä arvoista mitä ihmiset esimerkiksi ylläs pallakselle luontoarvojen muodossa tulevat katsomaan niin kuka olisi estänyt rakentamasta hienoa hotellia kansallispuiston ulkopuolelle

heillä oli selvä esimerkki siitä että kun on perhe jossa äiti on tällä hetkellä kotona pienten lasten kanssa ja isä käy kuutena päivänä viikossa töissä kodin ulkopuolella niin se yksi ainoa päivä sunnuntai on mahdollinen äidille hoitaa ne perheen asiat ja tärkeimpänä kauppa asiat ja jääkaapin täyttäminen

todennäköisesti luontoarvojen perässä tulevat ihmiset olisivat kyenneet kävelemään liikkumaan siellä luonnossa myös pidemmän matkaa halutessaan tutustua lappilaiseen kauniiseen ympäristöön

ennen kuin poistun salista seuraaviin haasteisiin en malta olla pyytämättä anteeksi sitä että olen erehtynyt vaatimaan vastuuministereitä olemaan paikalla ja kuulemaan terveisiä kentältä

arvoisa puhemies

mutta en kyllä voi missään vaiheessa sanoa varsinaisesti kärsineeni siinä asiassa

liikenteen ohjauksen ja järjestelytoimien sekä liikenneturvallisuuden kannalta älykkään liikenteen liikenteen internetin tulo mahdollistaa monia asioita joilla pystytään tekemään järkevämpää ja tehokkaampaa väyläpolitiikkaa

en suinkaan olisi ollut halukas ketään haukkumaan enkä moittimaan vaan olisin ollut kiinnostunut keskustelemaan asioista ja kertomaan siitä arjesta missä suomi tällä hetkellä elää

pääsin viettämään laatuaikaa isäpapan kanssa polttamalla lihakeittoa pohjaan ja tekemällä kaiken näköistä muuta mukavaa

arvoisa rouva puhemies

täytyy kyllä sanoa nyt armas en uskalla sanoa rakas mutta armas kollegani tiilikainen

tuo teidän upea tarinanne että sadut ikään kuin muuttuvat todeksi ja unelmat tuhkasta timantiksi minä toivon minä sydämestäni toivon ed

ja siinä mielessä tietysti se eurooppalainen kehitys mitä viedään tällä hetkellä koko ajan eteenpäin on positiivista ja suomen kannattaa olla siinä mukana koska meillä on vahva ict alan osaaminen ja kovan murroksen alla tänä päivänä ollaan joten uutta työtä sitäkin kautta maahamme olisi tarjolla

tiilikainen että tuo teidän unelmanne toteutuu ja tämä mietintö muuttuu lihaksi ja te toimistoissa löydetään jostain kummasta ne resurssit joilla tehdään nämä tarkastelut ja selvitykset ja keskustelut yrittäjäjärjestöjen ja verottajan ja eri toimielinten kanssa ja että ennen kaikkea ylityöllistetyt te toimistojen henkilöt jaksavat tätä alituista rumbaa ja selvityskierrettä ja se toimii kansalaisten eduksi eikä vastoin kaikkea sitä hyvää mitä me toivomme

uskon että seuraavan kerran kun täällä käsitellään ehkä vaikka tekijänoikeuksia ekn leif fagernäs on vastaamassa meidän kysymyksiimme

maassamme riittää satoja miljoonia euroja asevarustelun tehostamiseen ja uuteen sotatekniikkaan mutta vähävarainen pienituloinen osa kansaamme ja varsinkin nuoret jätetään tällä hetkellä varsin tylysti oman onnensa nojaan

näen että laissa on erittäin hyvä asia se että abc liikennemyymälät vihdoin ja viimein saadaan liikeaikasäätelyn piiriin

selonteossa on omat linjauksensa ja nyt on länsimetro nostettu tässä valiokunnan mietinnössä

ihmiset ovat valittaneet ja on oltu huolissaan miksi abc maailma saa elää omaa villiä elämäänsä ja laki ei sitä säätele

täytyy muistaa että on ollut yhteinen linjaus jo pidemmän aikaa siitä että tulevaan kehysriiheen keväällä siihen mennessä meillä täytyy olla yhteiset poliittiset linjaukset siitä mitä tehdään näiden kaupunkiseutujen isojen hankkeiden osalta

tämä on poliittinen arvoratkaisu poliittinen ideologiaero aikana jolloin meillä ei todellakaan ole varaa tällaiseen työttömyyskehitykseen syrjäytymiseen ja jatkuvaan ihmisten pahoinvointiin jota eriarvoistamiskehitys vain voimistaa

ne periaatteet siitä minkälaista yhteiskuntaa me haluamme

no minunkin unelmayhteiskuntani olisi sellainen jossa meillä olisi aikaa toisillemme me rakastaisimme toisiamme osoittaisimme sen että välitämme

meillä on se tilanne että me joudumme tekemään näistä erillisratkaisut ja kehyksessä tällä hetkellä olevat rahat eivät tule riittämään niihin kokonaisuuksiin ja niitten hankkeitten hoitamiseen

mutta poistaako vähittäiskauppojen aukioloajan vapauttaminen sen mahdollisuuden että me muuttaisimme yhteiskuntaa enemmän välittäväksi ja rakastavaksi sitä me jokainen voimme varmasti kohdaltamme miettiä

itse lähden siitä että isot hankkeet ovat lähtökohtaisesti niin kauan kuin hallitus on ne yhteisesti linjannut samalla peliviivalla kun tiedetään minkä verran sitä rahaa sitten kaiken kaikkiaan on käytettävissä

nuorten pitäisi opiskella nopeasti ja siirtyä rivakalla tahdilla työelämään ja toisessa päässä työelämää pitää sinnitellä mukana entistä pidempään

työuraa on vaikea pidentää jos siinä ei edes pääse alkuun jos ei pääse edes siihen ensimmäiseen starttiin ensimmäiseen paikkaan jolla saisi oman elämänsä käyntiin

hankohyvinkää radan aikataulusta tiedämme sen verran että hankkeen kokonaisuus voi valmistua aikaisintaan ensi hallituskaudella mikäli sitten yhteiset ratkaisut menevät siihen suuntaan että hankkeelle myönnetään tarvittavaa lisärahoitusta

no sitten ikuisuuskysymys siitä mitä tapahtuu rajaseudulla esimerkiksi tuossa venäjän rajalla missä itsekin asun

tämä on semmoinen kysymys josta itse olen käynyt keskusteluja vrn kanssa mutta tietysti omistajaohjauksella on vahvempi rooli siihen kysymykseen joten tulen tulevan kevään aikana nostamaan asian työpöydälle sitten myös ministeri haaviston kanssa jotta saataisiin tähän yhteinen liikennepoliittinen näkemys

venäjällä joulun aika ja pakkasukon juhla on siinä tammikuun puolella ja kyllä meillä on aiheuttanut paljon hämminkiä ja keskustelua se kun kaupat eivät ole auki

päinvastoin nopeilla toimilla arjen seuraamisella ja poliittisilla arvoratkaisuilla voimme varmistaa ettei yhdenkään nuoren tässä maassa tarvitse jäädä toimeentuloloukkuun vaille työtä

harva lähtee erityisluvilla hakemaan mahdollisuutta pitää kauppaansa auki ja sitä kautta mahdollistamaan myynnit

houkuttelevuus on heti aivan erilainen

naapurimaassa virossa tallinnassa on otettu ilmainen joukkoliikenne käyttöön kaupungin asukkaille ja se on näkynyt heti liikennemuotojen valinnassa se on aivan selkeää

alueella jossa ostovoima ihmisillä on heikko palkat ovat pieniä ne pienetkin lisätulot ovat iso tekijä vuosittaisessa budjetissa

on muistettu pitkästä aikaa työntekijöiden työssäjaksamista työturvallisuutta ja ne ovat olleet asioita joita palvelualojen ammattiliitto ja kaupan liitto ovat keskenään sopineet ja on asetettu pelisääntöjä joiden mukaan pelataan ja mennään

on kyettävä muuttamaan työllisyyslainsäädäntöä niin ettei työttömyys pääse pitkittymään ja palkkatukeen on oltava oikeus myös lyhyen aikaa työttömänä olleella

jollakin tapaa kunnioitan sitä työtä mitä valiokunnat ovat tehneet omine muutosehdotuksineen ja parannustavoitteineen ja ainakaan omalta osaltani käytyäni sisäisen painin en ole vastustamassa tätä lakia ihan niiden omien kokemusten ja tuntemusten perusteella mitä liike elämästä ja tämän hetken suomesta on

ihan vaan muutama sana tästä erittäin hyvästä ja tärkeästä suorastaan odotetusta laista jossa lisätään määräaika jonka puitteissa työttömyysetuuksia koskevat hakemukset on käsiteltävä

ja toki jos näyttää siltä että poliittista puskua ja taustatukea löytyy sille että asialla voisi olla nostetta lisätalousarvion kautta niin sitä keskustelua kannattaa käydä

en pidä suomalaisia ihmisiä perusluonteeltaan laiskoina tai ajattele niin että ihmiset ovat työttöminä omasta halustaan

lainsäädäntö on sinällään yksi askel kohti inhimillisempää hakemuskäsittelyä mutta kuten valiokunnan kannanotosta ilmenee etuuspäätösten valmistelua hidastaa erittäin monimutkainen työttömyysturvasäännöstö

arvoisa puhemies

tieliikennelain uudistuksessa viedään lainsäädäntöasioita eteenpäin pyöräilyn osalta eritoten samoin myös sitten kävelyn turvallisuudessa kun puhutaan suojateistä

arvoisa puhemies

mutta ihmettelin samalla myös sitä kuviota joka tässä nyt pyörii että kun meillä on tietyt hallituksen esitykset jotka on sovittu ilmeisesti hallituksessa yhteisesti huolimatta siitä että ammattilaiset kyseenalaistavat nykymenettelyn ja tämän käsittelyssä olevan uudistuksen järjestyksen niin ensin olisi ne olemassa olevat tiedetyt heikkoudet pitänyt korjata esimerkiksi tieto ja viestintäjärjestelmissä ja lähteä sen jälkeen vasta pienentämään näitä määriä hätäkeskusten osalta ja vähentämään alueelta toimintaa

rahaa varoja työttömyyden hoitoon löytyy kun tässä maassa me yhdessä aidosti sitoudumme panostamaan harmaan pimeän talouden torjuntaan ja kitkemiseen pelimerkkejä jotta miljardit eivät enää valu niihin harmaisiin taskuihin ja kasvottomien omistajien haltuun vaan ne päätyvät tasavertaisesti kaikkien kansalaistemme hyödyksi ja mahdollisuudeksi

sinne sisältyvät erilaiset korvausten jaksotukset karenssit vakuutuspalkanlaskentasäännöt etuuksien moninaisuus ynnä muuta

liityntäliikenne liityntäpysäköinnit on otettu mal prosesseihin mukaan jotta niitä saataisiin pikkuhiljaa asteittain kehitettyä niin että joukkoliikenne olisi kilpailukykyinen vaihtoehto

vihdoin ja viimein olisi suomessa korjattava parannettava ja selkiytettävä näitä työttömyysturvasäännöksiä ja ennen kaikkea suunnattava sille tielle että sosiaaliturvan ja työtulon yhteensovittamista pystyttäisiin järkevöittämään niin että ihmisten olisi aidosti kannattavaa ottaa lyhytaikaisia töitä vastaan

tulevan kevään aikana ministerityöryhmässä käydään läpi se kokonaisuus myös väylämaksun tulevaisuudesta ottaen huomioon tämän muutosajan mikä on tähän rikkidirektiivikompensaatioon otettu ja sen lisäksi täytyy miettiä pidetäänkö väylämaksujärjestelmä kokonaisuutena ennallaan vai lähdetäänkö siitä että jääluokista otetaan sitten entistä enemmän irti

meillä ei ole varaa olla sokeita sille hädälle mikä maassamme tällä hetkellä on eikä meillä ole varaa antaa yhdenkään kansalaisen yhdenkään nuoren jonka käsissä maamme tulevaisuus jatkossa on tipahtaa elämän kehältä ikuiseen kadotukseen työttömyystilastojen kasvottomaksi luvuksi jonka takaa näyttää valtaeliitin olevan hyvin vaikea ymmärtää että on kyse oikeista ihmisistä elävistä hengittävistä olennoista ja maamme suurimmasta inhimillisestä voimavarasta

jollakin tapaa tuntuu että onko kaikissa asioissa hyväksyttävä tämä ymmärrys hei äly älä jätä politiikka että tiedetään olemassa olevat ongelmat mutta ei anneta niille mahdollisuutta tulla ratkaistuiksi ennen kuin työnnetään se pää sinne muurahaispesään ja otetaan tietoinen riski siitä että kansalaisten oikeusturva ja kansalaisten turvallisuus vaarantuu